arvoisa puhemies

totta kai tämä tekee jossain määrin hiukan ei se nyt mustelmaa tee mutta varmaan se tuntuu jos pyydetään tältä björn wahlroos osastoltakin pientä panosta

se minkä hallitus on täällä markkinoinut muka suurena uutena keksintönä on siis jo aikaisemmin yhdessä tavoitteeksi asetettu ja hienoa että tämä hallitus aikoo ottaa tämän edellisen hallituksen aikaisen tavoitteen omakseen

ainut ero aikaisempaan linjaan on se että nyt ruvettiin tarjoamaan tätä keppiä ja keskustakin hyväksyi tämän keppilinjan ja unohdettiin nämä porkkanavaihtoehdot eikä maltettu uskoa siihen että näillä porkkanoilla on vaikutusta

tämä on keskeinen opetus myös viime eduskuntavaalien jälkeisestä vaalirahoitusta koskevasta keskustelusta

rahan merkitys vaaleissa on noussut aivan liian suureksi ja yhä enemmän rahaa pyritään myös käyttämään välineenä politiikkaan vaikuttamisessa

olemme tänään voineet kuulla ja lukea miten liikemiehet kertovat ensin rahoittaneensa erittäin mittavilla summilla ehdokkaita ja sen jälkeen tehneensä ankarasti työtä jotta tämä rahoitus muuttuisi hyödynnettäväksi eli pyrkineet vielä erikseen hallitusneuvottelujen aikana vaikuttamaan siihen että nämä rahaa voimakkaasti saaneet kansanedustajat tulisivat valittua ministereiksi

järjestelmässä on huomattavia heikkouksia ja tämä tietenkin johtaa siihen että tämä vaikuttaa kansalaisten yleiseen käsitykseen politiikan luotettavuudesta

politiikasta ei saa tehdä osto ja myyntiliikettä siksi tarvitaan tälle ylettömälle rahankäytölle rajoituksia

asia on erittäin merkittävä ajatellen kansanvaltamme tulevaisuutta ja muutoksia tarvitaan tässä ja nyt ja ne ovat lainsäädännöllä tehtävissä

hallituksen esitys vaalirahoituksen uudistamisesta jää pahasti kesken

arvoisa puhemies

sen johdosta sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on poikkeuksellisesti päättänyt tehdä oman rinnakkaisaloitteen korostaakseen tämän asian merkitystä

olen ollut vähän varovainen tätä maahanmuuttokeskustelua ylenmääräisesti täällä käymään koska jotenkin koen että tämä nyt on se tapa laskevien kannatuslukujen aikana että perussuomalaiset jotenkin kuvittelevat että kun tähän maahanmuuttokeskusteluun heittäytyy niin sitten tulisi jotain sympatiaa

erityisen iso kysymys on että jotta rahankäytölle tulee rajat tulee kampanjoille sekä puolueiden että ehdokkaiden osalta asettaa nimenomaisesti mediamainontaan käytettyjen summien osalta selvät katot

lauri tarastin johtama vaalirahoituksen uudistusta pohtinut toimikunta ehdotti näiden kattojen hyväksymistä ja teki tätä koskevat konkreettiset myös pykäläkohtaiset ehdotukset

ja kun aina silloin tällöin sieltä teidän ryhmästä varsinkin takaosasta sanotaan että te teette kaikki päätökset olen kuullut useamman kerran tämän virkkeen että turha täällä on opposition mitään huutaa meillä on nyt valta me teemme päätökset niin ihmettelen kyllä äärimmäisen suuresti että mitä te nyt täällä meitä kritikoitte

valitettavasti minulle tuntemattomasta syystä hallituksen ehdotuksesta tämä kaikkein olennaisin vaalirahoituksen uusimiseen liittyvä kohta on jäänyt pois

se on suuri tappio ja katsonkin että eduskunnan tulisi tältä osin tehdä oma hallituksen ehdotuksesta selvästi poikkeava kansanvaltaa vahvistava muutos tähän lakiehdotukseen

te olette hallituksen toiseksi suurin puolue

on tavattoman tärkeätä että myös ihmisläheisellä vaalityöllä ruohonjuuritasoon vaikuttamisella voi tulla valittua ja tämä edellyttää kyllä kampanjoiden kokoihin puuttumista

kun suuri enemmistö puolueista oli valmis hyväksymään kampanjakatot ja kun lauri tarastin toimikunta tätä esitti sopii kysyä miksi nämä eivät ole ehdotuksessa mukana

erityisesti sopii kysyä tätä asiaa vihreiden osalta koska vihreiden keskeinen perustelu sille että he ilmoittivat jatkavansa vanhasen hallituksessa vaalirahasotkuista ja sitä koskevasta keskustelusta huolimatta oli se että tämä on tae tehdä demokraattinen uudistus joka vahvistaa kansanvaltaa

nyt kuitenkin olemme nähneet että ministeri braxilla ei ollut rohkeutta hallituksen neuvotteluissa edes ilmeisesti esittää näitä kampanjakattoja vaan tämän tarastin toimikunnan työn jälkeen hallituspuolueiden puoluesihteerit oli se porukka joka teki ratkaisut ja poisti muutti tarastin toimikunnan ehdotuksia

arvostan suuresti puoluesihteereiden työtä ja koen heidät kansanvaltaan kyllä kuuluviksi mutta en ymmärrä että puoluesihteerit nousisivat jonkunlaiseksi eduskunnan ylähuoneeksi joka pääsee jo etukäteen päättämään millaisia lakiehdotuksia tänne saliin tulee

nyt tulee viimeiseksi päälle asia johon ei ole mitenkään varauduttu ja joka koskee ravintoloiden arvonlisäveron laskua ruoan arvonlisäveron tasolle

kun kampanja katto on esitetty ja joka oli kampanjakattojen mahdollisuutta niiden säätämistä helpottaa se että on esitetty toimiva yksinkertainen malli eli että katot koskisivat nimenomaisesti mediamainontaan käytettäviä rahoja

samaten sosiaali ja terveysministerille kävi näin että hän luki lehdestä mitä hänen hallinnonalansa maksuille tapahtuu kun ministeri valtiovarainministeriössä antoi miljardin pois

mitä tulee tähän perinteiseen ruohonjuuritason kiertämiseen ihmisten tapaamiseen sitähän nämä tämmöiset mainoskatot eivät koskisi joten se vahvistaisi sellaisten ehdokkaiden valituksi tulemisen mahdollisuutta ja ehdokkaiden keskinäistä tasa arvoa joilla on laajat kontaktiverkot ja jotka ovat ihmisten arjessa vahvasti mukana

toinen keskeinen puute tässä ehdotuksessa on että tämä ei vieläkään tee vaaleja edeltävää ennakkoilmoitusta vaalikampanjan kuluista pakolliseksi

olemme siinä kummallisessa tilanteessa että lakiin kirjoitetaan suositusluonteisia pykäliä joissa toivotaan että ennen vaaleja ilmoitetaan vaalikampanjan kulut ja keskeinen rahoitus

sen takia on mielestäni valitulle uudistustielle johdonmukaista että näistä ennakkoilmoituksista tehdään pakollisia

äänestäjien kannaltahan on aivan ratkaisevaa että etukäteen ennen äänestyspäätöstä saadaan tietää kuinka paljon rahaa ollaan käyttämässä ja ketkä ovat sitten keskeisiä tukitahoja kampanjan rahoittamisessa

niin kuin moneen kertaan on todettu niin vaalikampanjoiden rahoittamista ei sinällänsä pidä pitää kielteisenä mutta yhtä selvää on että toisaalta julkisuus ja toisaalta sitten rahankäytön määrille pitäisi asettaa selviä rajoja jotta kansanvalta pystyy käytännössä toimimaan ja jotta estämme sen että kansalaisille ei tule epäilystä että politiikasta ollaan tekemässä osto ja myyntiliikettä jossa raha nousee kaikkein keskeisimmäksi vaikuttajaksi

pahoittelen sitä että tässä salissa ei ole yhtään vihreää kansanedustajaa paikalla tätä keskustelua käymässä siitä huolimatta että vihreät moneen kertaan ennen päätöksentekoa julistivat tämän olevan se heidän hallituksessaolonsa keskeisin peruste ja siitä huolimatta että he ovat ahkerasti esiintyneet vaalirahoitusasioissa muutoin julkisuudessa

nyt olisi tilaisuus parantaa hallituksen lakiesitystä sen mukaisesti kuin lauri tarastin johtama toimikunta esitti

pyydän puheenvuoron sen takia että haluan kyllä tässä puolustaa entistä ministeri räsästä nimittäin minulla on sellainen paha tapa että kun kuuntelen niin minulla myös jää jotain aina muistiin

se oli siis tiukempi

hän todellakin kannatti puhui ministerinä ollessaan ja myös tehtävät jätettyään sen puolesta että hoidetaan tämä kiintiöpakolaisuuden kautta

hän on vastustanut sanoisin jopa jos kyseessä ei olisi nainen niin sanoisin jopa että raivokkaasti tätä hallituksen linjaa että lähdetään näihin eun sisäisiin siirtoihin

huomautan kuitenkin siitä että kun ministeri saa puheenvuoron ohi listan niin hän saa sen sen takia että hän kertoo valtioneuvoston mielipiteen ja esiintyy koko valtioneuvoston puolesta hän ei saa sen takia että hän ryhtyy eduskunnan puhemieheksi

ja te ette nyt arvon perussuomalaiset pääse mihinkään siitä että tämä on teidän politiikkaanne jota tekee hallitus jossa te olette mukana ja joka tuo tänne ehdotukset

eli ministerin mahdollisuus ohittaa lista omalla puheenvuorollaan perustuu siihen että hän esittää valtioneuvoston kannan ei ryhdy antamaan ohjeita kansanedustajille siitä miten puheenvuoroja täällä saa käyttää

siinä ei auta sanoa että kun edellinen hallitus kun teillä on nyt valta te voitte päättää ihan mitä haluatte ja tuoda tänne ja me sitten arvioimme kun me näemme mitä loistavia ehdotuksia olette keksineet

arvoisa puhemies

viimeksi tänään yhdistyksen keskeiset puuhamiehet ovat julistaneet että heidän tarkoituksenaankin oli porvarihallituksen pystyttäminen ja tekivät siinä suhteessa sijoituksia juuri niihin vaalipiireihin joita pitivät kaikkein tärkeimpinä

epäilemättä jos ihminen hoitaa yhteiskunnallisia tehtäviä hoitaa hän niitä sitten urheilujärjestöissä tai palkansaajajärjestöissä niin hän varmaan voi näkyä julkisuudessa

ei se synnytä riippuvuutta eikä se synnytä kansalaisissa riskiä että valitun henkilön toimintaa ohjaisivat muut näkökohdat kuin hänen oma poliittinen vakaumuksensa ja äänestäjille annetut sitoumukset

se täytyy sanoa että kun nyt kuuntelee pääministeri vanhasta ja kun hän sanoo että ei ole tarkoitus tehdä niitä virheitä joita ahon hallitus teki niin olisi kiva kuulla tunnustatteko tekin nyt että ahon hallitus teki raskaita virheitä kiristämällä verotusta laman aikaan tekemällä leikkaukset kun talous meni alaspäin ja näin syventämällä lamaa

mutta nyt te teette uusia virheitä koska on uusi päivä ja se uusi virhe on se että te viette valtion veropohjan pois niin että lopputuloksena on se mitä ed

arvoisa puhemies

te yrititte ensin eläkeleikkausta siitä jouduitte peruuttamaan koska nousi valtaisa myrsky mutta seuraavaksi tulee muita leikkauksia ja ennusteeni on että vielä tämän hallituksen aikana ja sen takia että te annatte valtion veropohjan pois

kyllä tämä summa on vielä minunkin mielestäni suuri mutta halusin olla uskollinen tälle lauri tarastin johtamalle toimikunnalle kun puolueiden suuri enemmistö oli siellä valmis hyväksymään nämä summat ja porvaripuolella näitä summia hinattiin ylöspäin niin jotta tällä ehdotuksella olisi läpimenomahdollisuuksia olen päätynyt esittämään tarastin toimikunnassa käsittelyssä olleita summia joille silloin oli eduskuntapuolueiden suuren enemmistön tuki

se jo antaisi osviittaa sille että rahasta ei tehdä kaikkein suurinta vaalien tuloksiin vaikuttavaa asiaa

arvoisa puhemies

tämä maahanmuuttokysymys ja turvapaikanhakukysymyshän ovat ihan aitoja ja me joudumme miettimään kyllä sen isoimman asian tässä seuraavaksi ja se isoin asiahan ei ole se miten turvapaikanhakijoita otetaan nyt vastaan ja miten he ovat vastaanottokeskuksissa ja miten turvapaikat myönnetään

mutta sitten se varsinainen kysymys koskee sitä miten hoidetaan tämä kotouttaminen sen jälkeen heidän osaltaan jotka ovat saaneet turvapaikan täältä sen takia että he ovat turvan tarpeessa

palaan siihen mikä tässä on todellinen asia aivan erityinen ongelma ja se on meidän asuntotilanteemme että millä nämä ihmiset löytävät katon päänsä päälle ja mitä tehdään tälle

odotankin että tähän hallituspuolueet tekisivät esityksiä että miten asuntotuotantoa saadaan liikkeelle jotta meillä olisi lämpimät olot sekä niille ihmisille jotka täällä ovat ja ovat täällä syntyneet että näille turvapaikanhakijoille

tähän sdpn budjetti tarjoaa vaihtoehtoja koska se esittää että asuntotuotantoa tältä osin vauhditetaan erityisesti kasvukeskuksissa joihin oletettavasti enemmistö näistä turvapaikan täällä saaneista tulee ennemmin tai myöhemmin

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille elsi katainen heinonen eestilä pelkonen ja paatero

niin ja sitten ministeri

huomautan puhujaa aikarajoituksesta

on siis tähdellistä kyllä sanoa että ei suomen kansa nyt kysy teiltä miksi tämä kriisi on täällä käsillä ja mitä teki edellinen tai sitä edellinen hallitus vaan suomen kansa kysyy teiltä hallituspuolueina mitä te teette tämän asian hoitamiseksi

on syytä tätä veropolitiikkaosiokeskustelua jatkaa koska se on aika keskeisessä osassa liittyen tähän tarpeeseen tasapainottaa julkista taloutta

olkaa hyvä

ei sitä keskustelua kannata jatkaa että mitä on tehnyt ja minäkin vuonna mikin hallitus vaan nyt ne ihmiset ovat täällä he hakevat turvapaikkaa ja sen jälkeen heistä osa tullaan hyväksymään ja heidät pitäisi jotenkin kotiuttaa tänne

on syytä epäillä että hallitus tulee vielä vaikka valtion kassa on tyhjennetty tuomaan tänne yhden ehdotuksen tämän kevään aikana ennen kuin kesälomille päästään ja siinä vielä kerran ohennetaan valtion veropohjaa

sen takia tässä asiassa ei kannata tulla kyselemään oppositiossa olevilta miksi me emme esitä muutoksia hallituksen budjettiesitykseen maahanmuuton osalta

että ei muuta kuin rohkeasti nyt vain vaikuttamaan siellä hallituksessa ja tekemään hyvää politiikkaa jotta maahanmuuttoasiat ovat hyvässä hallinnassa

ainut joka on tässä suhteessa ollut rehellinen on ollut eduskunnan puhemies sauli niinistö joka aikaisessa vaiheessa varoitti että tässä valtiontaloudessa on sekä meno että tulopuoli mukana

nyt kun ollaan eun keskitasossa verotuksessa niin täytyy sanoa että on mahdotonta ylläpitää parempia palveluita ja parempaa sosiaaliturvaa ja maksaa keskitason alle näistä palveluista ja sosiaaliturvasta

tämä kehitys on luonteeltaan välttämätön ja looginen sillä jos viedään verotulot alas niin tullaan tilanteeseen jossa on uhkana velkaantuminen ja sitten ruvetaan katsomaan mitä tehdään ja sitten meille tuodaan asiantuntijajoukko joka julistaa kuinka ollakaan sen jälkeen kun ensin on hyväksytty ja oltu hiljaa näistä veronalennuksista että on parempi leikata julkisia menoja kuin lisätä veroja

tietenkin ne jotka ovat eniten julkisten palvelujen tarpeessa ja ne jotka tarvitsevat eniten sosiaaliturvaa eli pienituloiset ihmiset ja myös keskituloisista suuri osa

sen jälkeen tehdyt veronalennukset tulevat tilanteessa että ne joudutaan maksamaan uhkana siitä että ne maksetaan heikentyvinä palveluina ja sosiaaliturvan leikkauksina

kokoomuksen pitäisi vastata ed

sasin kysymykseen että kun nämä veronalennukset on tehty niin voidaanko enää toteuttaa näitä hallitusohjelmalupauksia ja sata komitean lupauksia paremmasta sosiaaliturvasta

te olette alentaneet nämä verot te olette kieltäytyneet meidän tekemistämme veroehdotuksista muun muassa energiayhtiöiden ylisuurten voittojen takaisinperinnästä valtiolle ja monesta muusta

arvoisa puhemies

tarastin toimikunta ei tainnut olla tästä kattoasiasta aivan yksimielinen mutta muistan kyllä hyvin että muun muassa keskustan ja vihreiden edustajille tarastin toimikunnassa tämä kampanjakatto kävi

ben zyskowicz sanoi tämän loogisen tosiasian tosin hän jätti sen pois että on veronalennusten kautta syöty yhteiskunnan tulopohjaa mutta sen hän suostui sanomaan että joutuu kysymään onko syytä täällä paljon elvistellä näillä lupauksilla paremmasta sosiaaliturvasta

arvoisa puhemies